arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä pieni parannus tulee mutta todellakin toivotaan sitä että meillä koko oikeudenkäyntien kestoaika lyhenisi nykyisestä huomattavasti että voitaisiin laajentaa erilaisia prosesseja joilla sitten voidaan edistää sitä että todella ihmiset saavat oikeuden riittävän ajoissa

arvoisa puhemies

oikeus siihen että saa asiansa käsitellyksi tuomioistuimissa viivytyksettä on eräs perustavanlaatuisimpia ihmisoikeuksia ja on suureksi häpeäksi suomelle että meillä nämä käsittelyt ovat viivästyneet niin kuin ovat viivästyneet

tämän lain jatkolle pitää saada myös uudistuksia muilla alueilla ja niissä tuomioistuimissa joita tämä nyt ei koske

tämä ei tähän kuulu mutta esimerkiksi lasta koskevissa oikeudenkäynneissä tulisi huomattavasti nopeuttaa käsittelyaikoja

yleisestikin väen uskoo suomen suomalaista yhteiskuntaa usko suomalaiseen yhteiskuntaan tämmöisenä oikeusvaltiona on uhattuna silloin kun näin pitkiä oikeuden käsittelyaikoja on kuin nyt on vallinnut

tätä pitää viedä eteenpäin ja pyrkiä siihen että on tehokkaat ennalta ehkäisevät ja toisaalta jälkikäteen hyvittävät keinot joilla nämä oikeussuojat tulevat varmistetuiksi

en tiedä ihan tarkalleen miten tätä hanketta on perusteltu ja miksi on ryhdytty näin voimakkaisiin toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

me puhumme hyvin uskonvaraisista asioista tänään jotka eivät välttämättä kuulu suomalaisen lainsäädännön eivätkä lainsäädäntöperinteen piiriin

me olemme myös saaneet kirjeen erittäin arvostetuilta suomen akatemian akatemiaprofessoreilta ja akatemiatutkijoilta jossa sanotaan

kun isi tuura ei olekaan paikalla niin ei ole perusteltua jatkaa keskustelua palata asiaan sitten kun ministeri tuus on vain tämä asia on arvoisa puhemies

on sanottu että erilaisten uskonnonvaraisten asioiden pitäisi johtaa lainsäädännön piiriin että raskaudenkeskeytys tulisi rikosnimikkeeksi automaattisesti ja rinnastettaisiin elämän keskeytykseen

tutkijanvirkojen perustamisen tavoitteena oli tutkimustyön edellytysten parantaminen yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa sekä niiden välisen yhteistyön kehittäminen

meillä on uusi ministeri rehula onnittelen tärkeästä valinnasta ja vastuullisesta tehtävästä

tämän takia tutkijat sijoitettiin työsuhteeseen suomen akatemiaan tarkoituksellisesti erilleen yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten hallinnosta

jotkut ajattelevat että ihminen syntyy silloin kun hän syntyy ja toiset että myös hedelmöittynyt munasolu on samanlaisten ihmisoikeuksien piirissä kuin syntynyt ihminen

me sosialidemokraatit haluaisimme tehdä muutoksia lapsiköyhyyden vähentämiseksi ja haluaisimme erityisesti työttömyyspäivärahaan sairauspäivärahoihin sekä äitiys isyys ja vanhempainrahoihin korotusta

ratkaisun avulla lisättiin merkittävästi tieteen saamaa kokonaistukea ja samalla luotiin organisaatio joka saattoi keskittyä tukemaan tiedettä ja tutkijoita koko maan parhaaksi

suomen akatemian jatkuva systemaattinen kehittäminen on johtanut siihen että suomalainen tiedehallinto nauttii nyt suurta kansainvälistä arvostusta

timo soinilta kun te olette sitä mieltä että ehkäisy pitäisi kieltää ja ehkäisy on synti oletteko sitä mieltä että tämän pitäisi myös johtaa suomalaiseen lainsäädäntöön

nyt kun katsotaan tulevaisuuteen ja uskon että teilläkin optimismia riittää niin tuletteko te mukaan ja tukemaan näitä sosialidemokraattien tavoitteita lapsiperheiden köyhyyden poistamiseksi

arvoisa puhemies

tämä harmaan talouden lisääntyminen on osaltaan johtunut siitä myös että me emme ole pystyneet kontrolloimaan sitä miten maahanmuuttajia on käytetty hyväksi tässä maassa ja miten ihmiskauppaa on harjoitettu

virtanen edwin linkomies kustaa vilkuna ja urho kekkonen jotka ovat olleet luomassa tätä arvostettua instituutiota jota me sosialidemokraatit täällä haluamme nyt puolustaa

tämä asia on sellainen joka ongelmana on laajentumassa miten me voisimme vastata tähän kysymykseen tulevaisuudessa paremmin

tämä ei voi jatkua näin ja hallituksen toimet eivät todellisuudessa ole olleet riittävän tehokkaita

te puhutte taaksepäin katsoen näistä tukitasoista

me olemme aidosti huolissamme lisääntyvästä köyhyydestä tässä maassa ja todella haastaisimme teidät nyt tekemään meidän kanssamme työtä tämän asian saamiseksi kuntoon

arvoisa ministeri

tämän vaalikauden aikana on vain yhden kerran tapahtumassa ilmeisesti niin että valiokunnan mietintö ei ole täällä lakiehdotuksen käsittelyn pohjana ja se osoittaa hallituksen ehdotuksen heikkoutta

sitä osoittaa myös se että perustuslakivaliokunnan enemmistö ei voinut hyväksyä ja olla hallituksen ehdotuksen takana

voi sanoa että teemme tässä kohtaa tämän neljän vuoden historiaa ja viimekin vaalikaudella vain kerran on vastaavaa tapahtunut

siksi toivoisin että se todellinen mielipide joka tässä salissa on samoin kuin perustuslakivaliokunnassa tulisi rohkeasti esiin vaikka viime aikoina hallitusrintamaa on melko kovalla ryhmäkurilla yritetty saada kasaan hallituksen ehdotuksen taakse jolla ei varmastikaan sisällöllistä todellista enemmistökannatusta tässä salissa ole

meidän vaalijärjestelmämme uudistamista on vuosikausia pohdittu ja edustuksellisen demokratian toimivuuden parantaminen ja kansanvallan vahvistaminen ovat olleet tavoitteita

arvoisa puhemies

on ilahduttavaa huomata että olen täysin samoilla linjoilla kuin ed

itsekin olen pitkät ajat ihmetellyt niitä erityisiä lisäetuja mitä kansanedustajille on annettu verrattuna muihin kansalaisiin

tuulikki ukkola ehkä jossakin näiden ääripäitten välissä mutta molemmissa puheenvuoroissa tuotiin todella tärkeä asia esille

sosialidemokraatit ovat ehdottaneet tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien parantamista siten että vaalipiirien väliset äänikynnyserot lähenisivät toisiaan ja tämä tavoite olisi parhaiten saavutettavissa sillä että pienimpiä vaalipiirejä yhdistettäisiin toisiinsa

tämä on perustuslakivaliokunnassa meillä ollut paljon esillä että nämä meidän oikeudensuoja aikamme ovat todella euroopan oikeusperiaatteitten valossa niiden vastaisia ja tämä ei voi olla oikea tilanne

minun mielestäni tämä mitä ryhmien puheenjohtajat ovat nyt saaneet aikaan on erittäin hyvä esimerkki siitä ja osoittaa suoraselkäisyyttä ja ryhtiä

me ihan turhaan euroopan erilaisissa foorumeissa ylpeilemme sillä että me hoidamme asiamme hyvin

tämä muutos olisi yksinkertainen selkeä se olisi kansalaisten ymmärrettävissä eikä johtaisi nykyisen kaltaiseen sekamelskaan mitä meille täällä ehdotetaan

etukäteen ei ole pääteltävissä ketkä lopulta tulevat valituiksi mistä ehdokkaan äänet tulevat ja mihin äänestäjän ääni lopulta päätyy

hallituksen ehdotuksen mukaisessa mallissa äänestäjä ihminen kansalainen ei voi lopulta etukäteen tietää mille ehdokkaalle hänen äänensä päätyy mihin päin suomea ja meneekö se täysin eri ehdokkaalle kuin hän on tarkoittanut

arvoisa puhemies

etukäteen ei siis ehdokas voi ennakoida mistä äänet tulevat eikä myöskään äänestäjä voi ennustaa etukäteen tai nähdä selvästi kenelle ehdokkaalle hänen äänensä päätyvät

kun me nyt käymme täällä keskustelua vaalirahoituksen julkisuudesta niin keskustelemme eräästä erittäin keskeisestä demokratiamme osasta

jokainen meistä täällä istuva on seurannut yhteiskunnan kehitystä viimeisten vuosikymmenien aikana ja huomannut että me olemme mediayhteiskunnassa hyvin paljon ja ne mielikuvat mitkä julkisuuteen välittyvät meidän toiminnastamme ja henkilöistämme hyvin paljon vaikuttavat siihen miten ihmiset ratkaisevat myös vaaleissa käyttäytymistään

eräs keskeinen osa vaikuttamista on ehdokkaan vaalikampanja ja olemme huomanneet ja tilastot myös kertovat että vaalikampanjoiden kulut ovat huimasti nousseet ja tulleet jopa ratkaisevaan asemaan sen suhteen kuka tulee valituksi minkälainen kokoonpano menestyy vaaleissa ja minkälainen ei

lisäksi hidas laskentatapa vaikeuttaa tulosten saamista selville se hidastaa sitä ja tasauspaikasta tulee helposti mielivaltainen siihen nähden miten kampanjat on tehty

lisäksi äänikynnys sortaa sellaisia puolueita joilla on alueellisesti keskittynyt kannatus pienpuolueita alueellisia liikkeitä

nyt onkin hyvä käydä moraalista keskustelua siitä onko tämä meidän edustuksellinen demokratiamme liian rahavetoinen

joka tapauksessa kukaan varmaan ei sitä kiellä että kampanjarahan määrä on merkittävä vaikuttaja vaalien tulokseen ja siihen ketkä ehdokkaat voivat päästä esille

näin olisi tapahtunut liberaaleille nuorsuomalaisille remonttiryhmälle kristillisille perussuomalaisille kolmissa vaaleissa eivät olisi saaneet tänne yhtään kansanedustajaa

kuten edellisessä puheenvuorossakin todettiin niin köyhän opiskelijan ja eläkeläisen on hyvin vaikea tulla valituksi tehtäviin joissa sitten on ehdokkaita jotka suuren rahan voimalla pyrkivät eteenpäin

toinen keskeinen kysymys on se mistä eri ehdokkaat saavat vaalirahoituksensa ja syntyykö mahdollisesti jonkinlaisia riippuvuuksia johonkin suuntaan

tämä on erittäin keskeinen kysymys meidän lainsäädäntömme ja eduskuntatyömme uskottavuuden säilyttämiseksi ja varjelemiseksi

kun lähdetään ihmisten toimintaa rajoittamaan tai säätelemään lainsäädännöllä on aina hyvä selkeyttää lainsäädännössä se mikä ihmisen toiminta on sitten säädeltyä

toivon että tuossa jatkotyössä mennään vielä yksityiskohtaisemmin määrittämään se mitkä kulut lopulta kuuluvat siihen elämän alueeseen ja toimintojen kirjoon joka sitten luo velvollisuuden ilmoittaa yksittäiset lahjoittajat ja toisaalta sitten määrätä yksittäiselle lahjoitukselle myös kattoja

rouva puhemies

haluan erityisesti kiittää ed

toivon että se saisi tässä salissa yksimielisen tuen ja että myös hallituspuolueitten kansanedustajat voisivat tämän tärkeän hankkeen puolesta äänestää sitten talousarviokäsittelyssä

toivoisin sitä että esimerkiksi kansanedustajan työ määriteltäisiin tavanomaisena edustajatoimintana ei vaalityönä mahdollisimman laajalti ja sitten taas tämä vaalikulujen osuus määriteltäisiin supistavasti tulkiten ja siten että se olisi hyvin yksiselitteistä ja selkeää

se lähtökohta josta tätä koko uudistusta lähdettiin toteuttamaan oli se että ulkopuolinen vaalirahoitus saattaa jossakin tilanteessa vaikuttaa myös eduskunnan kokoonpanoon ja silloin ainoa tehokas tapa on tämmöinen euromääräinen rahoituskatto

näin voimme jo ennalta ehkäistä sitä että tässä tulee sitten erilaisia tulkintakonflikteja jotka ovat omiaan edelleen vähentämään tämän toiminnan uskottavuutta ja luottamusta siihen

hyvät kansanedustajat

olisi tietysti ollut hyvä että meille käsiteltäväksi olisi tuotu jo valmis lakiehdotus valiokuntaan

nyt tämä hallituksen ehdotus kuitenkin perustuu myös tai on perustunut osaltaan siihen että uudistus on kesken ja jatkotyöskentelyssä sitten etsitään moniin keskeisiin kysymyksiin vastauksia

ettekö te kannattaneet sitä aikaisemmin mutta mitä te saitte siitä että luovuitte tästä ajatuksesta

mutta olisi ollut hyvä jo ratkaista varhaisessa vaiheessa nämä keskeiset kysymykset ei seuraaviin eduskuntavaaleihin ole kuin kaksi vuotta aikaa ja pelisääntöjen pitäisi jo olla varhaisessa vaiheessa riittävän selviä

arvoisa puhemies

meillähän verotetaan lähes kaikkea

meillä verotetaan aina vaatteita kuljetuksia ruokaa monia perusasioita ja voidaan osoittaa että verovapauden tai verohelpotusten antaminen kohteeseen kuin kohteeseen on yksittäisesti tarkasteltuna aina myönteinen asia ja edesauttaa hyvinvointia ja hyvien asioitten toteutumista

nyt täytyy muistaa kuitenkin että me tarvitsemme myös verotuloja emme sen takia että haluaisimme verottaa voisimme antaa verovapauden muuten kaikille elämänalueille vaan sen takia että meidän täytyy rahoittaa myös hyvinvointipalvelut ja se hyvinvointiyhteiskunta jonka taustalla meillä on suuri poliittinen yhteinen hyväksyntä

tekemällä laki ja muut tekemä eero heinäluoman tekemään lakialoitteeseen sisältyvä ehdotus laiksi

tämä on vielä parempi pohja käsittelylle siksi että se sisältää kaksi merkittävää parannusta

arvoisa rouva puhemies

ensinnäkin se sisältää parannuksen siinä suhteessa että ehdokkaan vaalirahoitukselle asetettaisiin katto vaalikampanjan kokonaiskulujen osalta

kuitenkin vuokra asuntojen tarjonnan lisääminen on niin tärkeä asia että sen tehostamiseksi tarvitaan tehokkaita keinoja ja toivotaan että tämä nyt sitten toimii tähän suuntaan

kun täällä tuli esille aikaisemmassa kysymyksessä mutta siihen ei tullut vastausta että noin kolmasosa sähkön hinnasta on jo veroa niin onko oikein että tämä porvarihallitus laittaa köyhien ihmisten pienituloisten eläkeläisten maksettavaksi heidän sähkölaskustaan kolmasosan veroa

tämä olisi omiaan rajoittamaan vaalikampanjoiden rahakeskeisyyttä ja sitä tosiasiaa että ne vääjäämättä osittain ovat vaikuttamassa valituksi tulemiseen

onko se sosiaalisesti oikeudenmukaista kun samaan aikaan annetaan kaikkein suurituloisimmille verohelpotuksia ottamalla valtiolle lisää velkaa

onko tämä oikeudenmukaista kun kuitenkaan me emme voi olettaa että tavalliset kansalaiset pystyvät tekemään kovin nopeasti semmoisia ratkaisuja joilla sähkönkulutusta vähennettäisiin

arvoisa puhemies

onko tämä oikein

nyt on huolehdittava siitä että pidämme kansallisesta maineestamme korkean osaamisen maana hyvää huolta ja siitä että meillä resurssit varmistetaan ja yhdy näkemyksiin

keskustelu on lähtenyt kyyditä yksityiskohtaisia käsitöitä

tällä karsisimme ainakin osan tätä ongelmaa pois ja sellaiset valtavat ylisuuret kampanjat jotka sitten ohjailevat liikaa jo valintoja ja johtavat tietynlaiseen kynnyksen muodostumiseen demokratiaan ja ehdokkuuteen osallistumiseen

heinäluoman aloitteessa oleva parannus on se että kun nyt ehdotetaan sitä että ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta on vapaaehtoinen niin se kuitenkin tulisi velvoittavaksi ja pakolliseksi noin kuukautta ennen vaaleja ja tällä saisimme sitten nämä rahoittajat jo esiin ehdokkaitten etukäteisen ilmoituksen perusteella ja kunkin vaalikampanjan keskusteluun myös mukaan

nämä loisivat vankempaa pohjaa tämän toiminnan uskottavuudelle ja vahvistaisivat tätä lain tarkoituksen toteutumista joka on se että vaalirahoituksen avoimuutta lisätään ja ehdokkaitten mahdollisia sidonnaisuuksia rajoitetaan ja tuodaan esille paremmin

ainakin kanadassa italiassa portugalissa ja ranskassa on käytössä eriasteisia rajoituksia vaalibudjettien koolle

arvoisa puhemies

zyskowicz kysyi miten voidaan sdpn vaatimalla tavalla siirtää verotuksen painopistettä ansiotulojen verotuksesta haittaverojen suuntaan siten että progressiivisuus ei vähene eikä mennä tasaverotuksen suuntaan

ben zyskowicz on se että lisäämme haittaveroja joilla on todellista vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen ja alennamme työn verotusta alimmissa palkkaluokissa

arvoisa puhemies

omalta osaltani olen erittäin mielelläni yhtymässä tämän erinomaisen lakialoitteen kannattajiin ja jos vielä nimiä kerätään mielelläni myös allekirjoittajana

tuossa hallituksen esityksessä oli alun perin tehty erittäin suuren mittaluokan virhe jonka nyt olemme perustuslakivaliokunnassa korjanneet

arvoisa puhemies

tätä keskustelua on tällä viikolla käyty ja itse näkisin niin että ne jotka suomessa puolustavat palkansaajan asemaa palkansaajan oikeuksia voivat olla ylpeitä siitä että palkansaajaliike heitä tukee

mielestäni juuri tällaisia aloitteita pitäisi meidän kansanedustajien keskuudesta syntyä enemmän ja tässä kohtaa on lämpimästi ilo kannattaa satakuntalaisen kansanedustajan huomiota siitä että meillä todellakin on lainsäädännössä tässä kohtaa selvä puute ja virhe

on tärkeää että viittomakieli ymmärretään oikeaksi kieleksi ja ymmärretään se että viittomakieli ei ole korvaavia merkkejä käsimerkkejä tai jonkinlaista suomen kieltä ruotsin kieltä täydentävää merkistöä vaan viittomakieli on oma itsenäinen kielensä jossa on oma kielioppinsa ja viittomakielellä voi ilmaista minkä tahansa asian mitä yleensäkin kielellä voi ilmaista

samoin ne keskustan ehdokkaat joita tukevat maatalouden etujärjestöt ja ne kokoomuksen ehdokkaat joita tukee suurpääoma voivat olla ylpeitä siitä että heitä tuetaan

muutenkin kannattaisin meidän lainsäädäntömme kehittämistä siihen suuntaan että yhteiskunta voisi toimia tämmöisten riskitilanteiden kohtuuttomien riskien pehmentäjänä silloin kun ihmiset tekevät kuitenkin oikeita valintoja

eikö palkansaajien etujärjestöllä ole suomen perustuslakiin perustuva oikeus perusoikeus ajaa palkansaajien asiaa ja myös tukea sellaisia palkansaajien edustajia jotka suomalaista pientä työntekijää puolustavat

on myös tärkeää ymmärtää että esimerkiksi kuurolle viittomakieliselle joka syntymästään saakka käyttää äidinkielenään viittomakieltä ruotsin kieli tai suomen kieli on täysin vieras kieli

tässä on kysymys monenkaltaisesta oikeudenmukaisuudesta ja oikeasta kannustamisesta oikeanlaiseen kansalaisten aloitteellisuuteen ja myös siihen että näitä siitä aiheutuvia kustannuksia jotka olisi epäoikeudenmukaista sälyttää yksittäisen ihmisen niskoille niitä sitten yhdessä kannetaan

voidaan puhua näistä huulioista nekään eivät muodosta suoranaisia suomalaisia sanoja kaikissa tapauksissa ja sanajärjestys on erilainen

eli esimerkiksi viittomakielinen syntyperäinen kuuro ihminen joutuu opiskelemaan suomen kielen tai ruotsin kielen kokonaan alusta uudelleen kuin vieraan kielen

arvostettu puhemies

esitän uudelle ministerille vielä kerran vetoomuksen sosialidemokraattien puolesta että te tulisitte tukemaan meidän aloitettamme jolla lapsiköyhyys köyhien lapsiperheitten surkeat olot voitaisiin saada vähän paremmalle tolalle

siksi tämä perustuslakivaliokunnassa tehty muutos tuohon lakiehdotukseen on erittäin tärkeä

tuossahan alun perin hallitus ehdotti että jos viittomakielinen hakee suomen kansalaisuutta niin hän voisi viittomakielellä kielitaitoedellytyksissä korvata suomen tai ruotsin kielen suullisen taidon mutta ei kirjallista taitoa

mutta tässä uudessa korjatussa ja parannetussa versiossa sitten viittomakielellä voi korvata sekä kirjoitetun että suullisen suomen tai ruotsin kielen taidon ja tämä vastaa täysin oikeita periaatteita ja relevanttia kielipolitiikkaa

on aivan oikein että emme lähde hakemaan ratkaisua vuokra asunto ongelmaan pelkästään julkisen sektorin rahoituksen pohjalta mutta sitäkin tarvitaan ja sitä pitää tehostaa mutta volyymit ovat niin paljon suuremmat yksityisellä puolella että sieltä täytyy saada näitä sijoitusvirtoja peliin

arvoisa puhemies

nyt onkin hyvä se että lähdetään tarkasti seuraamaan mitkä tämän lain vaikutukset ovat ja millä tavalla se tuottaa sen odotetun yhteiskunnallisen hyödyn mitä tässä selvästi haetaan

mitä te pelkäätte siinä että vaalikampanjoille laitetaan yläraja siihen mitä kunkin kampanjan kulut saavat olla